samana aamuna kun ministeri cronberg julisti tiedotustilaisuudessaan uusien esr rahojen ihanuutta tuossa postitalossa hänen oman ministeriönsä työvoimakoulutusasioista vastaavat virkamiehet kokoontuivat ja he kertoivat jo silloin että niitä rahoja on mahdotonta tämän vuoden aikana käyttää

olen tietysti iloinen että toverit sosialidemokraatitkin ovat nyttemmin tulleet tälle samalle linjalle ja toivon että ymmärrys siitä että yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden synnyttämisessä tarvitaan oikeita tekoja tasa arvon lisäämiseksi että se lisääntyisi noin yleisemminkin

kun työttömät varmaan lähiaikoina tulevat kääntymään enenevässä määrin puoleemme niin en tiedä pitäisikö toivoa kun nyt eduskunnassa on käytössä suorat nettilähetykset ettei tätä tyhjyyttään ammottavaa salia kovin laajasti katseltaisi

mutta arvoisa puhemies verorahoitteiset hyvinvointipalvelut antavat hyvän elämän mahdollisuudet niillekin joilla ei ole varaa ostaa niitä markkinoilta

toisaalta tietysti itse asian sisällön vuoksi toivoisi että mahdollisimman moni työtön seuraisi miten heidän asioitaan käsitellään ja millä kiinnostuksella

on käsittämätöntä että jos hyväksymme sen lähtökohdan että esr rahat sinänsä pitää saada käytetyiksi mutta jos niitten käytössä on ollut ongelmaa niin se ongelma poistetaan synnyttämällä ongelma työllistämis ja työvoimakoulutusmäärärahojen käyttöön joita tarvitaan nyt välittömästi

toinen vastaava vääryys joka pitäisi poistaa on lapsilisien tekeminen toimeentulotuessa etuoikeutetuksi tuloksi

missä on ministeri sinnemäki

kankaanniemen puheenvuorojen perusteella joihin olen tämän tyyppisen kritiikin osalta tässä kerinnyt tottua mutta toivon nyt että tätä ei pidä tulkita niin että ed

toisaalta voi tietysti kysyä myöskin missä ovat perussuomalaiset jotka erilaisten gallupien mukaan parhaiten puolustavat työttömiä köyhiä ja muita pienituloisia

se on käsittämätöntä pelaamista työttömyyden uhkaamien nuorten tulevaisuudella

kankaanniemi on a joko ryhtynyt ennustajaeukoksi ja ennustaa että uusia työttömiin ja muihin vähempiosaisiin kohdistuvia leikkauksia on tulossa tai jopa niin että ed

arvoisa puhemies

julkiset menot ovat kuulemma liian korkeita passivoivan sosiaaliturvan kustannukset liialliset ja niiden rahoituksen edellyttämä korkea veroaste tappaa yritteliäisyyden

kankaanniemi niitä olisi jopa kannattamassa jotta suomen valtionvelka ja kilpailukyky ja kaikki muut nämä mantrat joilla heikompiosaisten leikkauksia on perusteltu tässä menneinä vuosina ikään kuin saataisiin hoidettua

kun joutuu miettimään mitä tähän pitäisi sanoa niin sanonpa lopuksi vain harri holtinkoskea edelleen lainaten

yksi keskustalainen ja yksi kokoomuslainen valiokunnan puheenjohtaja ed

myöhäisenä illan hetkenä ja laajojen edustajajoukkojen läsnä ollessa totean että tämä lakiesitys on erittäin tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen ja tässä sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan ansiokkaasti esittelemässä mietinnössä sanotaan kaikki olennainen ja vähän enemmänkin

pulliainen joka kantaa kansanedustajan velvollisuutensa tinkimättömästi olemalla täällä lähes aina ja edustajat lahtela paasio anneli kiljunen yrttiaho ja merja kyllönen

me tarvitsemme rahaa

me tuomme sen tietoonne kovalla äänellä

muistutan nyt vain tämän lakiesityksen osalta että vaikka silloin olisi pidetty hyväksyttävänä mitä itse asiassa en näin takaapäin tarkastellen voi pitää hyväksyttävänä edes silloinkaan että työttömiltä sairailta äideiltä leikattiin tällä tavoin jotka olivat siis kaikkein heikoimmassa asemassa niin sillä ei nyt kuitenkaan sitä suomen lainansaantia ratkaistu

me tarvitsemme työtä etteivät päivät valuisi hukkaan

olen ilahtunut myöskin tästä keskustelun sävystä ehkä pois lukien ed

me odotamme vapautta sillä ihmisen osa ei ole olla riistettynä

pentti oinosen hieman sanoisiko perusoikeuksia huteralla pohjalla käsittelevä murheellinen poikkeus

zyskowiczin toivoman lainsäädännön toteutuminen ikään kuin liitetään jollakin hetkellä vallitsevaan todellisuuteen siihen onko suomi sellainen tai tällainen

lamaa seuranneita menoleikkauksia ei ole korjattu ja kunnat ovat valtion kuppaamien raamibudjettiensa ahdistamina uudistaneet palvelujensa järjestämistä tavalla jossa oikeudenmukaisuus ei aina ole ollut ensisijainen kriteeri

tämä on toinen kerta kymmenvuotisen edustajanurani aikana jolloin olen säätämässä pykälää jotta aiemmin säädetyn pykälän väärä tulkinta voitaisiin oikaista

räsäsen vaatimusta siitä että jotta samaa sukupuolta olevien parien lasten oikeudet toteutuisivat niin kuin tämä laki ne nyt toteuttaa niin olisi pitänyt etsiä vaihtoehtoa joka olisi tehnyt näitten lasten elämän hankalammaksi

haluaisin lukea yhden pykälän tästä lakiesityksestä

mutta voin lohduttaa teitä että tässä kuulemani perusteella te toimistoissa on tunnettu jonkinlaista sympatiaa sitä kohtaan että se raha on hävinnyt ei siksi ettei siellä tunnistettaisi sitä tarvetta päinvastoin he kyllä tarvitsevat ne rahat vaan siksi että työntekijöitten voimat eivät enää riitä

minusta tämän tyyppisiä lakeja pitäisi arvioida ihan riippumatta siitä minkälainen yhteiskunnallinen tilanne suomessa vallitsee

nyt kun se tilaisuus olisi ollut niin sitten päädyttiin tällaiseen ratkaisuun ilman että siihen oli löydettävissä muita perusteluita kuin että työnantaja nyt tämän porvarihallituksen tuella tunsi olonsa niin vahvaksi että pystyi kiristämään työntekijäjärjestöt tämmöiseen yhteiseen sopimukseen jonka hedelmiä me nyt sitten täällä realisoimme

samanaikaisesti kun finanssikriisin ahdistama globaalikapitalismi esittelee rujoimpia piirteitään toimii julkishallinnossa samoista lähtökohdista kumpuava prosessi

suomalaisten oikeutta yksityisyyden suojaan tietoturvaan ei pitäisi asettaa kyseenalaiseksi tai olla asettamatta kyseenalaiseksi sen mukaan vallitseeko suomessa sosialistinen porvarillinen vai jonkun muun laatuinen demokratia tai diktatuuri

tuonen lehto öinen lehto siell on hieno hietakehto sinnepä onnettomat työvoimaetuuslainsäädännön saatan

tältä osin viittaan jo puheenjohtajankin esiin nostamaan kohtaan ammatillinen kuntoutus jonka ensimmäisen kappaleen viimeinen virke kuuluu

räsänen täällä totesi niin hänen pitäisi siellä portilla kertoa että minulla on huoltajaäiti ja sitten minulla on hedelmöittäjäisä joka on ex jotakin

nimittäin jonnekin se pitäisi todella saattaa ja säätää tilalle sellainen selkeä yksinkertainen ja yhtenäinen lainsäädäntö joka ei aiheuttaisi tämän tyyppisissä suhdannetilanteissa kolmen tai viiden kuukauden odotuksia kassoissa

minä luulen että siinä tapauksessa lapsi kyllä joutuu merkittävästi isomman huomion kohteeksi kuin jos hän sanoo että hänellä on kaksi vanhempaa

valiokunta toteaa että vinoutuneen tulkinnan vuoksi on perusteltua selkeyttää lakia jotta myös työikäisten nuorten ja aikuisten jotka eivät ole kiinnittyneet työelämään pääsy ammatilliseen kuntoutukseen lainsäätäjän tarkoittamalla tavalla varmistettaisiin

muutosta ei tietenkään julkisuudessa perustella uusliberalismilla vaan milloin globalisaation ja kilpailukyvyn milloin väestön vanhenemisen ja julkisen talouden kestävyysvajeen asettamilla välttämättömyyksillä

miten aiotte huolehtia omalta osaltanne siitä ettei tämä kehitys jatku niin että välttämätön koulutus jää toteutumatta siksi ettei ole koulutuksen järjestäjää

nimittäin kun työttömyyskassoja on nyt syyllistetty siitä että kun siellä ei ole tarpeeksi työntekijöitä tai milloin mitäkin hoitamassa näitä etuuksia joitten saamatta jääminen aiheuttaa todella suuria ongelmia niin syyhän ei ole niinkään siinä että ihmisiä ei olisi palkattu vaan ei yksinkertaisesti ilman pitkähköä koulutusta ole mahdollista löytää sinne ihmisiä jotka selviäisivät tästä nykyisestä viidakosta joka on tässä salissa säädetty

minä ymmärsin ehkä neljännellä lukemalla ja muutaman asiantuntijalausunnon kuultuani mutta vieläkin on vaikeuksia

minä vaan ihmettelen mihin se työtön jonka pitäisi tämän perusteella selvittää itselleen minkälaisiin etuuksiin hän on oikeutettu tai se kelan virkailija jonka pitää lakia tulkita päätyy tältä pohjalta

meiltä on vaadittu uhrauksia milloin työttömyyden puolittamisen milloin hallitun rakennemuutoksen milloin kansainvälisen kilpailukyvyn ja milloin vanhustenhoidon turvaamiseksi

tämän lain yhtenä tarkoituksenahan on selkiyttää työttömyysturvalainsäädäntöä jonka epäselvyys on johtanut siihen että kassojen jonot ovat venyneet kohtuuttomiksi että työttömyysturvan maksatus on kestänyt kohtuuttoman kauan

se huolehtii suomalaisen sosiaaliturvan täytäntöönpanosta jakamalla etuuksia järjestämällä kuntoutusta ja tekemällä paljon muutakin tärkeää

muilta osin toistan tämän lainsäädännön yh teydessä sen mitä sanoin tuossa edellisessä kohdassa työvoimapalvelulain ongelmista erityisesti tämän nyt käsittelyssä olevan etuuden osalta siltä osin kuin se vähentää näitä työttömyysetuuspäiviä

kelaa moititaan usein siitä että siellä suhtaudutaan niin nuivasti asiakkaisiin että sieltä ei aina saa sitä mitä haetaan

täällä on jo aiemmin todettu valiokunnassa kuultu kelan edustajan lausunto jonka mukaan tämä on vähän kuin asianajajien toimintaa että epäselvät asiat selvitetään ja selvät asiat sotketaan mutta ei tästä nyt kovin paljon selvyyttä tullut

useimmiten kysymys on kuitenkin siitä että lainsäätäjinä olemme säätäneet sellaisia lakeja että kela ei ole voinut muuta kuin hylätä asiakkaan henkilökohtaisesti oikeana pitämiä hakemuksia mutta tässä tapauksessa ei näin ole käynyt

se on ongelma joka vie todennäköisesti merkittävän tehon tältä sinänsä monia hyviä asioita sisältävältä lainsäädännöltä

korkeatasoisten julkisten peruspalveluiden on oltava kaikkien saatavissa ja tuloerot eivät saa kasvaa kohtuuttomiksi

mustajärvi esitteli täällä vasemmiston yhteisen vastalauseen työ ja tasa arvoasiainvaliokunnan eriävän mielipiteen pohjalta joka on sitten pohjana sosiaali ja terveysvaliokunnassa meidän tekemällemme miltei yhteiselle vastalauseelle

tässä salissa on tänään puhuttu kauniita sanoja tilastoista kuinka tämä suomalainen yhteiskunta nyt kuitenkin kohtelee meitä keskimäärin hyvin

kyseessä olevan pykälän tulkinta kelan paikallistoimistoissa on johtanut siihen mihin tässä viitataan eli siihen että sellaiset nuoret jotka eivät ole vielä päässeet töihin ja ovat sen vuoksi työttöminä eivät voi kuitenkaan saada ammatillista kuntoutusta jotta heidän työkykynsä paranisi ja he voisivat tehdä työtä

sinänsä on kuitenkin pakko todeta että sinänsä vaikka olen lähes kaikesta mitä sanoitte samaa mieltä se ei poista kuitenkaan sitä ongelmaa että tästä terveydenhuoltolaista puuttuu se keskeinen tukijalka eli nämä järjestämisen rahoituslait syistä jotka me kyllä molemmat kyllä tiedämme

on huolehdittava kaikkein heikoimmista niistä joita yhä enemmän putoaa pois tämän yhteiskunnan hyvinvoinnin rattailta

ainoa poikkeama

lausun tästä asiasta sillä täydellisellä varmuudella jonka täydellinen tietämättömyys lakiesityksen sisällöstä minulle antaa tai ei nyt ihan täydellinen siis perustuu nyt vain siihen mitä olen tässä ministerin esittelystä ja näistä muutamista puheenvuoroista kuullut

meidän on ratkaistava verotetaanko suomi edelleen kansalaisistaan huolta pitäväksi hyvinvointivaltioksi vai kevennetäänkö se kasvavan epätasa arvon köyhyyden ja syrjäytymisen pahoinvointivaltioksi

perustuslakiasiantuntijoitten mukaan me edustajat emme saa tulkita emme oikeasti saisi tulkita sitä mitä itse olemme olleet säätämässä vaan se kuuluu oikeuslaitokselle ja muille valituselimille sitten myöhemmin

arvoisa puhemies

merkit huolestuttavat vakavasti

se auto on omasta mielestäni aika hyvässä kunnossa ja on se katsastuksessa saanut katsastusmiehen mittaamat hyväksyttävät päästöarvot itse asiassa vielä reilusti niitten allekin

mutta tässä ta pauksessa kun itse olin ja myöskin puheenjohtaja rehula oli tätä lakia säätämässä silloin sosiaali ja terveysvaliokunnassa niin olen täysin vakuuttunut että en tuota pykälää säätänyt omalta osaltani niin että se olisi vaikeuttanut vaan edistänyt näitten nuorten kuntoutukseen pääsyä

tämä johtuu tietysti nyt tästä indeksiperusteisesta määrittelystä mutta olisi tietysti ihan mukavaa vaikka se vaivaa kenties vuosittain aiheuttaakin että lain pykälät ja perustelu eivät nyt olisi ainakaan määrällisellä tasolla näin keskenään ristiriidassa

se on myöskin tarpeellinen ja suorastaan välttämätön ja osaltaan sitä tarpeellisuutta korostaa se että olemme muutama vuosi sitten hyväksyneet terveydenhuoltolain uudistuksen

nyt jos kuvittelisin että päättäisin hankkia uuden auton ja sitten veisin tämän nykyisen auton romutettavaksi niin minun on kyllä pakko sanoa enemmälti asiaan perehtymättä että epäilen että mahtaisikohan yhteiskunnallisten voimavarojen kohdentuminen tässä tapauksessa nyt osua ihan kohdilleen

näin ratkaistua mikä sv korvauksia yksityiseltä sektorilta julkisen sektorin käyttöön ratkaistaisiin suomen terveydenhuollon rahoitusongelmia tai lisättäisiin tasa arvoakaan

kansaneläkelaitoksen paikallistoimistot ovat kuitenkin tinkimättömästi tulkinneet tätä lakia niin että nuorten pääsy kuntoutukseen on heikentynyt eikä edistynyt sen pykälän vuoksi

ja kun toisaalta yleislaki eli sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislakikin on juuri eduskuntaan tulossa niin tämä ajankohta on ihan otollinen tämän lain hyväksymiselle

minä olen ilmoittanut vastustavani kunhan se esitys tänne eduskuntaan tulee eläkeikärajan nostamista ja ne ovat kaksi eri asiaa

lähtökohta on se että siirretään ne kaikki rahat jotka me haluamme käyttää terveydenhuoltoon yhden hallinnon yhden kanavan alaisiksi ja lisätään sinne verovaroja koska kun ihmiset eivät joudu käyttämään käytössään olevia tuloja niin paljon yksityisen terveydenhuollon kalliisiin maksuihin niin he sitten pystyvät maksamaan vähän enemmän veroja

ministeri huovinen lapsilisät ja toimeentulotuki kuuluvat teille

siis tämä hallituksen eläkeikärajan korottamispäätös merkitsee uskoa siihen että nostamalla tällaista satunnaista rajaa korkeammaksi pystyttäisiin vaikuttamaan siihen miten pitkään ihmiset pystyvät työskentelemään

vaikka hyvin tiedän että teidän syyllisyytenne tässä murheellisessa indeksileikkauksessa on kohtuullisen rajoitettu niin silti kysyn teidän periaatteellista näkemystänne siitä että nythän tässä käy niin erityisesti lapsilisien osalta että kun universaalia perusturvaa leikataan indeksejä rajoittamalla niin sitä sitten kompensoidaan viimesijaisella eli toimeentulotuella

se että työtön sen mukaan saako hän työmarkkinatukea vai peruspäivärahaa jos elää yhdessä aviopuolison tai avopuolison kanssa saa erilaista tukea niin onhan se nyt kummallista

kun asiaan ei muuten ole saatu parannusta niin nyt se on sitten tässä yhteydessä hoidettu kuntoon ja arvoisa puhemies kehotan kelan johtoa hankkimaan riittävän määrän kun valiokunnalla ei sitä kultaa tämän tekstin kultaamiseen ollut niin kilton kelan johtoa hankkimaan riittävän määrän

ei taida olla ihan ensimmäinen eduskuntakausi kun tätä valmistellaan ja ehkä tässä viime vaiheissa lain valmistelua on jonkun verran haitannut myöskin keskeisten valmistelun vastuuhenkilöiden poistuminen ministeriön riveistä

se että suomalaisten eläköitymisikä on niin matala se ei ole euroopan matalimpia se on keskivälin yläpuolella mutta se on liian matala

sitten luulen että jos kuitenkin noin hyväkuntoisen auton noin suhteellisen vähäpäästöisen auton romuttaminen johtaisi kokonaan uuden auton hankintaan eli tämmöisen turhan kulutuksen lisäämiseen niin pikkuisen tässä epäilyttää

ja niitä veroja maksamalla pystytään tasaamaan näitä terveys erojen taustalla olevia tekijöitä ennen kaikkea köyhyyttä ja koulutuksen puutetta ja niin edelleen

kun perustuslaki mainitsee erilaisia asioita joitten perusteella ihmistä ei saa syrjiä niin tämä nyt on tietysti aika kummallinen asia jos voidaan tulkita että ihmistä voidaan kohdella eri tavalla sen mukaan kumpaa työttömyysturvaa hän nyt sattuu saamaan tai mitä näistä kolmesta

siinähän käy sillä tavoin että jos sattuu olemaan siellä ihan toimeentulotuen rajalla ei sitä vielä saa niin nyt sitten kun tämä leikkaus tapahtuu pääsee tai itse asiassa tipahtaa sinne toimeentulotuelle ja siitä hyvästä että saa nyt sitten sen pienen korotuksen sinne perusosaan joutuu tekemään kerran kuukaudessa tiliä kaikesta ihan kaikesta

minä tunnen oikein hyvin suomen demografisten käyrien kulkusuunnan tulevaisuudessa ja sen seuraukset myöskin sosiaalipolitiikkaan mutta ei sitä tilannetta paranneta nostamalla eläkeikärajaa koska kysymys on siitä että ne ihmiset jotka nyt jäävät alle kuusikymppisinä eläkkeelle jäävät siksi että he eivät selviydy työssään ja nimenomaan siihen on vaikutettava

kullattuja taulunkehyksiä ja kehystämään tämän mietinnön tämän kohdan niihin kehyksiin ja lähettämään ne taulut kelan paikallistoimistojen seinille muistutukseksi siitä että suomen perustuslain mukaan lainsäädäntövalta kuuluu yksiselitteisesti eduskunnalle ja että omilla tulkinnoilla ei ole mitään syytä ryhtyä tätä perustuslaillista kansanvaltaa murentamaan

voisi ehkä arvioida että se näkyy jonkin verran juuri tässä valiokunnan tekemien pykäläkorjausten määrässä joka on noin yleisesti arvioiden aika suuri

mutta kun en vieläkään ole oppinut niin pois tästä hallituksen soturin uskollisesta roolista niin minunhan nyt pitää uskoa että tässä tapauksessa arvoisa liikenneministeri ja hänen johtamansa ministeriö ovat laatineet erinomaisen hyvän esityksen joten katsotaan nyt miten tulen suhtautumaan jatkossa tähän esitykseen

se on asia joka pitäisi korjata ihan riippumatta siitä mitä mieltä ammattiyhdistysliike tai työnantajat tai maan hallituskaan asiasta on

mutta valmista on nyt tullut ja valiokunnan mietinnössä jota puheenjohtaja tuossa esitteli ansiokkaasti käydään läpi näitä keskeisiä asioita

itsekin korostan tämän lain lähestymiskulmaa ennaltaehkäisyn näkökulmasta ja jos sitä tarkentaa niin itse pidän merkityksellisenä sitä rakennetta joka on tuttu jo vanhuspalvelulaista

ja kun kirjan mukaan mennään pitkälti sen vuoksi juuri että kun näin on kolmikannassa sovittu niin aina täällä toisinaan tulee mieleen vaikka olen yleisesti kolmikannan rakas kannattaja koko työmarkkinakokonaisuuden kannalta että kyllä välillä tietysti päädytään ratkaisuihin joita ei voi pitää kestävinä

osahan alhaisesta eläköitymisiästä todellakin johtuu tästä eläkeputkesta mutta eivät ne ihmiset siellä eläkeputkessa ole kenties joitain harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta siksi että he haluaisivat olla siellä vaan siksi että työantaja ei enää halua tarjota heille työtä

ensin tehdään palvelutarpeen arviointi siltä pohjalta palvelusuunnitelma ja sitten kolmannessa vaiheessa palvelusuunnitelman perustalta osoitetaan tarvittavat palvelut sen palvelusuunnitelman toteuttamiseksi ja sen tarpeen tyydyttämiseksi

tulen asian yksityiskohtaisessa käsittelyssä tekemään ne muutosesitykset jotka tähän vastalauseeseen pykälätasolla on kirjattu

kyllä se priorisointi on tietenkin kansanedustajien keskeisin tehtävä

tähän liittyy tietysti myöskin tämän lainsäädännön yksi riskikohdista eli se mikä on jo näkynyt vanhuspalvelulain

toivon kaikkien työttömäksi jo jääneiden ja työttömyysuhan alaisten ja tulevaisuudessa työttömäksi jäävien puolesta että eduskunta etuuksien osalta osoittaisi myötämielisyyttään niille jotka sitä juuri tällä hetkellä kenties eniten tarvitsevat

sitä vartenhan me täällä olemme

mutta tässä nyt vaan syntyy se kysymys toivooko ministeri että me priorisoimme ihan oikeasti sillä tavalla kuin meidän mielestämme on parasta vai toivooko ministeri että me priorisoimme sillä tavalla kuin ministeri toivoo priorisoitavan eli saako eduskunta läpi sen tahdon joka sillä on jo pitkään ollut että erityisesti perustienpitoon pitää saada lisää voimavaroja